tällä erää ei enempää mutta kuten sanoin lisätalousarvio on aina lisätalousarvio

se on selvä että ei kenenkään palkkoja pidä ilman että yhteiskunnassa yleisemmin tehdään ratkaisuja lähteä alentamaan

jos se siinä ei olisi niin se ei varmaankaan muuttaisi tätä perustuslakia mihinkään suuntaan koska joka tapauksessa lissabonin sopimuksen mukaan euroopan unionista eroaminenkin on mahdollista

ulkomaisia mansikoita esimerkiksi suomessa viimekin kesänä suurin määrin pakattiin uudelleen kotimaisiin laatikoihin elikkä väärennettiin tavallaan tuotetta

mutta pakko on kuitenkin todeta arvoisa puhemies kun tuossa todettiin keskustan kannanotoista eräitä tekijöitä että pääministeri vanhanen on todennut sen ja se on keskustan kanta että meillä on pyrkimyksenä saada sellainen takuueläkejärjestelmä jossa meidän pienimmät eläkkeemme pystytään niin nostamaan että ne kattavat toimeentulon

kylmä sota oli taustalla joka osaltaan lähti myös etyjin myötä silloisen etykin myötä lientymään ja se on johtanut tietysti euroopassa siihen että on tapahtunut hyvin monia muutoksia

kuluttajaparka on tässä liian vaikeassa asemassa joten hallituksen tulee toimia ja lähteä juuri siitä että suomi on tulevaisuudessakin erittäin hyvä elintarvikemaa ilman gm tuotantoa

en ole koskaan kyllä ymmärtänyt sitä miksi esimerkiksi taksinkuljettajat voivat ajaa ilman turvavyötä tuskin heilläkään on onnettomuustilanteessa sen parempi selviytymismahdollisuus

mutta tältäkin osin on varmaan paikallaan että tuo eu jäsenyyden mainitseminen on myös kirjattu perustuslakiin varsinkin kun asiaan viitataan useassa kohtaa

siinä ovat muut tekijät tietysti taustalla

arvoisa puhemies

se on iso kysymys ja siihen tarvitaan kaikkia eduskuntapuolueita yhteensäkin

valtiot eivät näytä pärjäävän vielä keskenään eivätkä yksinään

se on tavoite joka meidän pitää saada aikaan

itseäni on häirinnyt monta kertaa se että eduskuntakin toimii vähän kuin seminaariluokka että käymme monenmoisia keskusteluja jotka ovat kansakunnan kannalta varmaankin hyviä mutta on ehkä syytä korostaa sitä että eduskunnan tehtävä on toimia lainsäädäntöelimenä

tässä suhteessa on hienoa että etyj järjestönä on pystynyt säilyttämään sen luottamuksen eri puolilla niin että kun tarvitaan sitten todella konfliktiin jollakin lailla sovittelijaa väliintulijaakin noin rauhanomaisessa mielessä tai jopa auttamaan ratkaisussa niin on olemassa organisaatio joka on valmis siihen tehtävään ja johon luotetaan

täällä edustaja sasi ilmoitti aiemmin että kokoomuksen kanta on että mitään yritystukia ei tule hyväksyä tai antaa

se on inhimillinen tavoite ja se on myös niiden pienten eläkkeiden saajien näkövinkkelistä ainoa oikea ratkaisu

kuinka paljon sitten lähdemme käsittelemään eduskunta käsittelee aina erityyppisiä aloitteita se voi tarjota nykykielellä sanottuna mielenkiintoisen haasteen

yrittäjä kertoi sen että hyvin pienellä marginaalilla jossa se kuljetustuki olisi vaikuttanut ratkaisevasti hän menetti urakan jota hän oli tavoittelemassa

on harmillista että eräin osin muun muassa euroopan neuvoston puitteissa ja eräissä muissakin järjestöissä on katsottu että pikemminkin haetaan eri konflikteihin syyllisiä ja rajoitetaan toimintaa ja sitä kautta myös samalla sen järjestön toimintamahdollisuuksia

pankaa liikenne ja viestintävaliokunnasta tämä asia eteenpäin

mutta väheksymättä millään lailla kansanvaltaa ja kansalaisten aloiteoikeuksia haluan kyllä korostaa sitä että edustajat ovat nimenomaan sitä varten että me toimimme tulkkeina

tässä suhteessa etyj on kulkenut hyvällä tapaa joskin tietysti ne samat ongelmat ovat tuolla etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen keskusteluissakin esillä

me tuomme niin sanotulta kentältä terveiset ja me teemme niitä kirjallisia kysymyksiä tai suullisia kysymyksiä tai teemme lakialoitteita ja vaikutamme hallituksen toimintaan ja niin edelleen

tässä mielessä kyllä kun avaamme näitä uusia aloitteita ja uusia ideoita on mielenkiintoista nähdä mihin ne sitten johtavat

tämä edellyttää tietysti nyt toimenpiteitä myös ensi vuoden alkupuolella jolloinka päästään näihin investointeihin elvyttäviin ratkaisuihin

kun keskustelu palkka alesta on tullut myös eduskuntaan niin haluan todeta sen että ei kovin paljon kiitosta ole tullut siitäkään kun eduskunta luopui eli kansanedustajat luopuivat palkkioiden niin sanotuista lomarahoista

erityisesti haluan sanoa että niissä kohteissa missä tiesuunnitelmat ovat valmiina ei muuta kun liikkeelle koska ne luovat todella työtä ja saavat paljon hyvää aikaan

ja tämä on aika tärkeää ihan maailmanlaajuisestikin ajatella että saatetaan eri osapuolet yhteen

pitkä laatikko tulee siitä että tsaarivallan aikaan kremlin muurilta roikkui köysi jonka päässä oli laatikko ja kansalaiset saivat laittaa sinne aloitteita

kyllä siitä jotakin syntyy

mutta ministeriltä haluaisin kysyä myös sitten kun meillä on maaseutualueella erityisesti taksiliikennepalvelujen osalta se ongelma että tämä vanha asemapaikkamääritelmä ei näissä kuntaliitoskunnissa enää taida toimiakaan ja on pelättävissä että sieltä häipyvät nyt sitten taksiliikennepalvelut

toivon ainakin että jos herätämme kansalaisten piirissä sellaisia ajatuksia että nyt päästään suoraan vaikuttamaan jopa eduskunnan työskentelyyn ja eduskunnan tekemisiin niin silloin ei herätetä vääriä toiveita

koko eurooppa ja tietyllä lailla koko maailma on ukrainan kriisin siis krimin ukrainan venäjän kaikkien osapuolten myötä tullut siihen tilanteeseen että poliittinen tilanne on kiristynyt

ministeri mitä tässä asiassa voidaan tehdä

on luotu pakotteita sitä kautta vastapakotteita ja se näkyy myös suomalaisessa taloudessa erityisesti niillä alueilla jotka ensimmäisenä näistä venäjän asettamista vastapakotteista kärsivät kuten maatalous ja elintarvikesektorilla ja monilla muilla ihan samalla lailla

eli me olemme kaikki tietyllä lailla välillisesti osallisia tässä kokonaisuudessa jos nyt ei ihan osallisia niin ainakin niin että me joudumme noista seurauksista sitten kärsimään

on hyvä että suomi omalta osaltaan on valmis sekä panostamaan etyjiin enemmän taloudellisia resursseja että antamaan sitten sitä henkistä ja poliittista tukea mitä tuo organisaatio myös tarvitsee

tässä mielessä tämä on myös suomelle mahdollisuus antaa oma panoksensa tähän eurooppalaiseen kehitykseen ja sitä kautta sitten olla vaikuttamassa niin tuon alueen konfliktiin kuin omien asioidemmekin myönteiseen edistymiseen

parlamentaarisella yleiskokouksella on todellakin se suuri merkitys että tavalliset kansanedustajat ne jotka ovat sitten eri valtuuskunnissa pääsevät myös keskusteluun mukaan ja antamaan sen panoksen

tässäkin mielessä myös tämän kansainvälisen toiminnan joka liittyy kansanedustajien toimintaan on oltava sellainen asia että se on jatkossakin yksi tärkeä osa myös suomalaista ulkopolitiikkaa

hallitusten esitykset kansanedustajien aloitteet kansanäänestys ja nyt sitten kansalaisaloite ovat sitä samaa sarjaa jatkumoa jolla kehitetään nimenomaan suomalaista yhteiskuntaa ja pohjoismaista demokratiaa

kun eduskuntaan tulee varmaan hyvinkin erilaisia jopa paljon mielenkiintoisempia esityksiä aloitteiden muodossa kuin mitä hallitus yleensä tuo tänne tämä tarjoaa hyvän tilaisuuden myös keskustella ja nostaa esille joko ne eettiset kysymykset tai muut asiat mitkä milloinkin esityksessä ovat

haluaisin vielä tiedustella oikeusministeri braxilta sitä miksi sitten tämän lakiehdotuksen valmistelussa ei voinut tulla se alueellinen järjestelmä kysymykseen jossa olisi ollut vaalialueet vaikka se itä suomi pohjois savo pohjois karjala etelä savo ja kuitenkin niin että jokaisessa maakunnassa käydään omat vaalit

eduskunnan tulee kuitenkin käsitellä asiat kuten eduskunnan työjärjestys määrää ja tässä suhteessa kansanvalta edelleenkin kuuluu eduskunnalle joka edustaa sitten suomalaisia

jokainen maakunta asettaa ehdokkaansa käy omat vaalit mutta sitten laskentaperuste jotta se suhteellisuus voi toteutua olisi ollut siellä loppuvaiheessa jolloinka olisi saavutettu tämä suhteellisuus paremmalla tavalla

kansainväliset suuryhtiöt ovat luonnollisestikin kiinnostuneita arktisesta alueesta energian raaka aineiden tulevaisuuden asioiden vuoksi

valtiot suurvaltiot ovat tietysti mukana myös poliittisessa mielessä

siksi onkin myös kysyttävä onko esimerkiksi arktinen neuvosto riittävän vahva niin että se pystyy säätelemään pystyy näkemään myös kansainvälisen oikeuden toteutumisen

on hyvin usein käymässä niin että niillä alueilla missä varsinkin suuryhtiöt pääsevät tekemään ikään kuin energia tai muusta raaka ainepolitiikastaan työtä omilla säännöillään

tässä mielessä tämä on myös suomelle erittäin tärkeä kysymys että sääntely on kohdallaan mutta se että suomi on mukana takaa jo meille hirveän paljon ja auttaa toivon mukaan myös asiassa

arvoisa herra puhemies

tämä tilannekuva valtiovarainministerin hyvistä kysymyksistä ja vastauksen tulkinnasta huolimatta on kyllä hyvin kateissa ja niin se oli kyllä silloin viime vaalikaudellakin kun sosialidemokraatit olivat myös hallituksessa

me emme pysty saamaan mykonosta emmekä kosia tähän meidän vakuudeksemme niin miellyttävää kuin se saattaisi ollakin mutta se että kreikka joutuu tuota talousohjelmaa toteuttamaan on ehto sille että ylipäätänsäkin tämä lainoitus voi toteutua

opiskelijoiden keskinäinen tasa arvo ei toteudu tämän esityksen myötä juuri niistä syistä että tämä tehdään kokeiluna ja eri oppilaitokset jäävät eriarvoiseen asemaan

ja lopuksi tietysti jos kreikka ei kykene sitten eikä halua lähteä tähän voihan se olla että arhinmäen sisarpuolue estää siellä kreikassa myös tämän kreikan mahdollisuuden lähteä tätä lainoitusta saamaan niin sitten tietysti on myös kreikan eu tukien alentaminen ja kenties niiden poistaminen

arvoisa puhemies

voi olla että hallitus ja oppositiotahoilta nähdään ne vähän eri lailla mutta edustaja uotila teidän ryhmäpuheenvuorossanne todettu ajatus että hallitus ikään kuin leimaa ja maalaa huonompaa kuvaa suomesta ei pidä paikkaansa

muutakin lainsäädäntöä on vastaavalla tavalla tehty mutta erityisesti nimenomaan ammattikorkeakouluopiskelijoiden kohdalla tämä ongelma on ollut jo pitkän aikaa aivan ilmeinen

eli tässä mielessä kyllä kreikka on siinä tilanteessa että heillä ei ole käytännössä muita vaihtoehtoja kuin toteuttaa juuri niitä säästötoimenpiteitä ja veronkorotuksia ja toivoa että muut valtiot tulevat heitä auttamaan

ammattikorkeakouluthan ja ennen kaikkea opiskelijat itse pyrkivät siihen että olisi syntynyt niin sanottu pakkojäsenyys kyseisiin ammattikorkeakoulujen oppilaskuntiin mutta perustuslakimme totesi sen että niin sanottua pakkojäsenyyttä ei voida hyväksyä elikkä tämä niin sanottu negatiivinen yhdistymisvapaus tuli siinä vastaan ja näin ollen tämä asia on ollut ikään kuin nyt sitten vähän mitenkä sanoisikaan huonossa hoidossa kaiken aikaa ja opiskelijat ovat tästä ennen kaikkea kärsineet

on hyvä tietysti että nyt sitten on kokeilun myötä asia menossa ikään kuin askeleen eteenpäin mutta tässä tulee kyllä sitten se että opiskelijat eivät ole keskenään samanvertaisessa asemassa ja siinä suhteessa tässä on iso kritiikin paikka

hyvä tietysti on että päästään edes jollakin lailla eteenpäin mutta kyllä tämä edellyttää sitä että nyt uuden hallituksen pitää myös valmistella ammattikorkeakouluopiskelijoiden kohdalla terveydenhuollon järjestelmä aukottomaksi ja sellaiseksi että se kattaa kaikki ilman että se edellyttää nyt sitten tätä oppilaskuntien jäsenyyskysymystä

kun kupsin pelissä oli irakilaiskatsomo huutamassa banzaita niin olihan se aika sykähdyttävä kokemus muutoin hiljaisen katsomon läsnä ollessa

tämä vain esimerkkinä pienenä sellaisena siitä mitä kanssakäyminen voi olla

kotikaupungissani kuopiossa elää liki sata eri kansalaisuutta puhutaan liki yhtä montaa eri kieltä savon murteen lisäksi

arvoisa herra puhemies

kaiken kaikkiaan olen kyllä ylpeä siitä että olemme voineet tehdä niin kuopiossa suonenjoella kuin siilinjärvellä tarinan sairaalan yksikön kohdalla ratkaisuja jotka turvaavat noin tuhannelle lapselle nuorelle ja pakolaiselle paikan

noilla mainitsemillanne häkkyrämalleilla on hoidettu tässä maassa terveydenhuollon koulutuksen hyvin monen alan asioita kuntien yhteistoiminnan kautta

onko mahdollisuus ja kuinka tullaan oikeuskäytäntöjä kehittämään sen suhteen että myös päätöksiä pystytään tekemään nopeammin koska sekin on tietyntyyppinen oikeusturvakysymys turvapaikanhakijoiden kannalta

nyt tätä yhteistoimintaa ollaan ajamassa alas

arvoisa herra puhemies

sen kautta syntyy myös runsaasti kuntaliitoksia

olen myös toivonut että suomessa olisi vahvoja hallituspuolueiden edustajia ja hallituspuolueryhmiä joilla olisi sikäli järki mukana että kun hallitus tuo tänne järjettömän esityksen niin edes hallituspuolueiden toimesta se pystytään eduskunnassa kumoamaan tai edes korjaamaan ja parantamaan

kun tiedän että hallituksen tavoitteena on säästää merkittävästi kuntaliitosten kautta niin haluan kysyäkin teiltä pääministeri katainen miten vaikkapa pohjois savossa hoidetaan lähidemokratia

kuinka hoidetaan myös niiden kaukaisempien kuntien palvelut

arvoisa herra puhemies

vaikuttaa kyllä sille että hallitus on melkoisessa paniikissa tällä hetkellä

edustaja sasi joka valitettavasti poistui tuosta on hallituksen uskollinen soturi ollut aina kautta eri hallitusten ja hän puolusti osaltaan tällä ylikompensaatiolla kilometrikorvausten leikkausesitystä

pääministerin ilmoituskeskustelu on ikään kuin saatekeskustelua tulevaan budjettiriiheen

hallitus käy sisäistä keskusteluaankin mutta todellakin niitä elementtejä joilla suomea nostettaisiin ylös ei tuossa teidän puheenvuorossanne juuri ollut

minulle tuli mieleen tuntematon sotilas jossa selitettiin nälkäiselle sotilaalle sitä että ei sinulla voi olla nälkä kun sinä olet kaikki kalorit saanut ja ruoka on ravitsevaa ja se pitää sisällään kaiken tarpeellisen

sanoitte että vaadittiin verotuksen keventämistä

keskustan eduskuntaryhmän puheenvuorossa nostettiin esille muun muassa yritysten poisto oikeuden laajentaminen sellaiset elementit joilla yrittäjät yritykset lähtisivät investoimaan ja luomaan niitä työpaikkoja

kyllähän näitä perusteluja tietysti löytyy mutta ihan oikeasti herra puhemies sellaista ylikompensaatiota jos suomalainen työntekijä joka lähtee autollaan tekemään työtään käyttää sitä omana työpaikkanaan konttorinaan ja liikkumisvälineenään ja saa siitä jonkun sentin tai vaikka euron tai kompensaatiota auton ylläpitoon niin että hänellä on varaa pitää kunnon auto ei kenenkään pitäisi kadehtia

hallitus on tehnyt tällä vaalikaudella erittäin merkittävää työtä juuri kaivannaisteollisuuden ja mineraalien osalta ollut kehittämässä suomalaista infrastruktuuria ollut viemässä koko alaa eteenpäin merkittävällä tavalla

kansalaisaloitteiden ongelma on tietyllä lailla siinä että kun kansalaiset tekevät jonkun asian puolesta aloitteen se tulee eduskuntaan ja sen jälkeen täällä pidetäänkin sitten seminaaria ja mietitään kuinka mennään eteenpäin mutta lainsäädäntöön se ei käytännössä osu

en ole myöskään himoverotuksen kannattaja koska jos verotus on liian korkea se lisää esimerkiksi harmaata taloutta ja se ei voi olla kenenkään etu

ennen kuin budjettiesitys on budjettiriihessä on melkein helppo ennustaa että te joudutte vielä sitä valtiovarainministeriön budjettiesitystäkin liikkaamaan ja tekemään entistä suurempia leikkauksia

talvivaaran kaivos omalta osaltaan osoittaa sen miten on saatu nopeasti aikaan ja muun muassa ne ratkaisut että pystytään toteuttamaan ratainvestoinnit tieinvestoinnit sähkö vesi ja tarpeelliset muut investoinnit nopealla aikataululla ja että valtio lunastaa ne sitten itselleen yrityksen ensin panostaessa tuohon asiaan ovat oikeaa linjausta